arvoisa puhemies

kuntien talousongelmat ja toisaalta tiukka ja lähes pelkästään hintaan katsova kilpailutus yksityisiä palveluntarjoajia valittaessa ovat johtaneet tilanteeseen jossa osa vanhuksista ei saa tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa

hoitavia käsiä on yksinkertaisesti liian vähän ja hoitajien työn kuormitus on liian suuri

tavallaan kaipaisin lisää voimaa tähän lakiin että saataisiin joku projekti jollekin kuntien alueelle yhdessä esimerkiksi päihdetyötä tekevien järjestöjen kanssa että tämä olisi todella semmoinen näkyvä projekti mihin tartuttaisiin ja mihin myös kohdennettaisiin määrärahoja ja seuranta

arvoisa puhemies

kunnat tarvitsevat pikaista täsmäelvytystä jotta palveluja pystytään turvaamaan heikommassa asemassa oleville muun muassa lapsille ja vanhuksille

kun me tiedämme kuitenkin että tällä hetkellä alkoholinkäyttö vain lisääntyy ja nuorten tupakointi esimerkiksi ammattikoululaisten keskuudessa on kohtalaisen suurta meidän pitäisi päästä pureutumaan just siihen tiettyyn kohteeseen ja saada kunnissa esimerkiksi järjestöt yhteistyössä tekemään työtä sen eteen että saadaan päihteiden käyttöä ja myös sitten tupakointia ja muita paheita vähennettyä

lomautuksia ja henkilöstön palkkamenoista säästämistä en voi hyväksyä sillä hoidon tarve ei vähene taloudellisen laskusuhdanteen aikana vaan päinvastoin palvelujen